erot ammattikorkeakouluissa tarjottavien terveyspalvelujen laadukkuudessa ja laajuudessa ovat välillä erittäin suuria asettaen ammattikorkeakouluopiskelijat usein huonompaan asemaan suhteessa muihin opiskelijaryhmiin

ympäristövastuusitoumuksen voimassaolon ehtona olisi että yhtiö ylläpitää huoltovarmuuden kannalta tarpeellista kykyä sotilasruutien valmistamiseen vihtavuoressa

nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta on viimein ensimmäinen konkreettinen osa ammattikorkeakoululaisten terveydenhuollon tasa arvoa parantavaa pakettia

esityksellä mahdollistetaan ammattikorkeakoululaisille suunnattu terveydenhuollon kokeilu jossa selvitetään ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä ythsn mallin mukaisesti

kokeilusta saatavien tulosten perusteella on mahdollista lopulta tehdä päätös myös siitä miten kattavat ja laadukkaat opiskeluterveydenhuollon palvelut voidaan taata ammattikorkeakouluopiskelijoille

me kaikki muut pelastusprosessiin osallistuneet tiedämme että matka tähän tilanteeseen on ollut kaikkea muuta kuin helppo mutta sinnikkyydellä tämä keski suomen kannalta tärkeä kysymys on saatettu nyt hyvälle mallille

toisaalta arvon puhemies jotta nyt tehdyt toimet eivät valuisi jatkossakaan hukkaan tulee valtion olla jatkossakin aktiivisesti mukana kotimaisen ruutituotannon olosuhteiden parantamisessa

arvoisa puhemies

erityisesti pohdinta siitä miten vihtavuoren omistuksen siirtymistä yhteispohjoismaisiin käsiin voitaisiin hyödyntää toiminnan vakauttamiseksi pidemmällä aikavälillä tulisi tehdä nopealla aikataululla

tässä keskustelussa yksi useimmin kuultu resepti oli toive saada pisa tutkimuksessa loistaneet nuoremme nopeasti jatkokoulutukseen ja sen jälkeen heti työelämään

vaihtoehtoja ja aloja strategisen yhteistyön tiivistämiseksi löytyy useita

siksi annan tukeni nyt esillä olevalle hallituksen esitykselle

summa summarum

arvoisa puhemies

taustallahan tässä on kansainvälisen talouden nopea kohentuminen josta tulleet positiiviset kasvuimpulssit ovat välittyneet myös meidän viennistämme hyvin riippuvaiseen kansantalouteemme

samalla on kuitenkin selvää se että taloutemme kasvu on edelleen varsin hataralla pohjalla ja taloustaantumaa edeltäneen tason saavuttaminen suomen taloudessa kestänee useita vuosia

siksi niin huomenna nimitettävän uuden hallituksen kuten sitä seuraavienkin hallitusten tulee harjoittaa viisasta ja mieluummin jopa hieman ärhäkkää talouspolitiikkaa kasvun edellytysten ylläpitämiseksi valtion holtittoman velkaantumisen kuriin saamiseksi sekä etupäässä väestörakenteen muutoksista aiheutuvan pahenevan julkisen talouden kestävyysvajeen kaventamiseksi

jos jotakin käynnissä oleva euroalueen kriisi on opettanut niin sen että euroalueen talous kaipaa enemmän koordinaatiota tiukempaa valvontaa sanktioita ja säätelyä potentiaalisten uusien kreikka tapausten syntymisen estämiseksi

meillä pienenä ja avoimena kansantaloutena joka on riippuvainen meidän oman kotimarkkinamme vakaudesta ja toimivuudesta kaikissa olosuhteissa ei ole pidemmän päälle varaa joutua aina maksumieheksi erityisesti tilanteissa jossa joku yhteiseen europöytään kuuluvista maista ei ole pitänyt omista asioistaan huolta saati sitten pitänyt muita saman pöydän tahoja edes informoituina omista talouden ongelmistaan

siksi komission piirissä ja tulevissa eurooppa neuvoston kokouksissakin esillä oleva eu talouden tiukempi koordinaatiopaketti on merkittävä askel parempaan suuntaan

arvoisa herra puhemies

olen kuitenkin samaa mieltä ministeri räsäsen kanssa siitä että tässä hallituksen esityksessä tehdyt muutokset eivät ole riittäviä muuttuvan maailman tarpeisiin

digitaalisen elämäntavan yleistymisen ja joukkorahoituksen helpottumisen ansiosta yhä useampi tulevaisuuden rahankeräyksistä tullaan toteuttamaan verkossa

jatkossa meillä tulee olla käytössä laki jossa joukkorahoitusta käyttäville toimijoille on selvää se milloin mitäkin lakia sovelletaan toiminnassa

tarkoittaako se nykyisen lainsäädännön höllentämistä vai kiristämistä tulee ratkaista jatkoselvitystä tekevässä työryhmässä

toinen iso kysymys jatkoselvitystyötä tekevän työryhmän pohdittavaksi on se millaisia toimia me tarvitsemme kansainvälisesti tai eu tasolla kansallisen rahankeräystoiminnan uskottavuuden säilyttämiseksi

rahankeräystoiminnan digitalisoituminen tarkoittaa myös sitä että se ei välttämättä tunne enää valtioiden rajoja tai kansallista säätelyä

arvoisa puhemies

me keskisuomalaiset toivoisimme valinnan päätyvän tietenkin jyväskylän hyväksi

näillä sanoilla arvoisa puhemies toivon tälle hallituksen esitykselle ripeää ja myönteistä käsittelyä valiokunnassa

tämän lisäksi arvoisa puhemies sijoittautumista jyväskylään tukisi myös jyväskylän seudulle rakentuva kyberturvallisuuden keskittymä

sen visio on luoda suomesta kansainvälisesti tunnustettu kyberturvallisuuden liiketoiminnan ja osaamisen sekä kyber uhkiin varautumisen maailmanlaajuinen edelläkävijä

hyvin kannatettava hallituksen esitys

palveluseteleiden käyttö on eri paikkakunnilla parantanut palveluiden laatua ja säästöjä

näin kuntalaisten valinnanvara paranisi

arvoisa puhemies

yksittäisistä ehdotuksista haluaisin kuitenkin ruotia tarkemmin tätä finavian pääomittamista sekä perusväylänpitoon annettavia lisäresursseja kuten edellä edustajat sasi ja vehviläinen nostivat myös esiin tämän finavian tilanteen

olisi kuitenkin tärkeää että tämän päätöksen rinnalla näiden maakuntakenttien akuutteihin vaikeuksiin saataisiin hallituksen taholta konkreettisia linjauksia mahdollisimman pian

kentältä ainoana operoiva flybe on ilmoittanut päättävänsä helsinkijyväskylä lentovuorojen kohtalosta vuoden loppuun mennessä

keski suomen liitto ja maakunnan kansanedustajat ovatkin esittäneet sitä että valtio osoittaisi varoja esimerkiksi joukkoliikenteen ostopalveluiden kautta tämän elintärkeän yhteyden ylläpitämiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

sosiaalihuollon peruspalvelut eivät toimi riittävän hyvin kaikissa kunnissa

sosiaali ja terveyspalveluiden keskinäisessä yhteistyössä ja perus ja erityistason palveluiden välisessä yhteistyössä ja työnjaossa on parannettavaa

arvoisa puhemies

pikavippi on monelle nuorelle aikuiselle kohtalokas vikatikki

näihin mittaviin haasteisiin vastaaminen edellyttää meiltä nykyistä herkempää reagointikykyä

vaatimus on korostunut erityisesti lastensuojelutyössä jossa nykylainsäädäntö ja järjestelmän puutteet ovat pahimmillaan johtaneet julkisuudesta tunnettuihin tragedioihin

muissa eu maissa ei vastaavanlaisia korkokattojärjestelyjä ole voimassa

on totta että yksittäinen laki ei pysty kaikkia lastensuojelun epäonnistumisia korjaamaan

siksi kysyisin arvoisalta oikeusministeriltä arviota siitä mikä on suomen eu oikeudellinen asema muutoksen jälkeen ja antaako nyt hyväksyttäväksi ehdotettu toimintalinja mahdollisuuden haastaa suomi eu oikeuteen kilpailua vääristävänä lainsäätäjänä

silti uskon että tällä lainsäädännöllä meillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet puuttua valtaosaan nopeita toimenpiteitä vaativista tapauksista

toinen asia arvoisa puhemies mihin olen tässä esityksessä tyytyväinen liittyy sosiaalityön painopisteen siirtämiseen enemmän ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin

jatkossa avun saamiseen ei enää tarvita lastensuojelun asiakkuutta

vakava sairastuminen avioero tai vanhempien työttömyys ovat tällaisia tilanteita ja silloin on hyvä että sosiaalipalveluita on helposti saatavilla

yksi erityiskohde ovat ikääntyneet suomalaiset joiden kohdalla kotihoidon kehittämisellä voitaisiin vähentää painetta kalliiseen ja suomalaisten itsensä vieroksumaan laitoshoitoon

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

yhteisöveron alentaminen alle kilpailijamaiden tason energiaveroleikkuri sekä hallituskaudella solmitut maltilliset tulosopimukset ovat näistä hyviä esimerkkejä

viime viikkoja on leimannut keskustelu siitä mitä keneltäkin ollaan ottamassa pois mutta se ei ole koko kuva

kuten todettua tämä suomen metsäteollisuushistorian isoin investointipäätös tuo mukanaan työtä ja toimeentuloa tuhansille suomalaisille erityisesti meillä keski suomessa

itse olisin tässä myös meidän kaikkien tuntemassa taloustilanteessa tästä asiasta varovaisemmalla kannalla ja kannustaisin myös oppositiota kritiikin rehellisyyteen